biometriset tunnisteet asettavat erityisiä vaatimuksia tietoturvalle jotta henkilön jonka biometrisiä ominaisuuksia talletetaan tai käsitellään yksityisyyden suoja voidaan varmistaa

hallitus tässä tiedonannossaan kyllä hyvin kauniilla sanoilla kuvaa alkukappaleissa tätä asiaa mutta sitten kun mennään varsinaiseen asiaan sitten sanotaankin hyvin selvästi että kuntauudistuksen tärkein tavoite on luoda mahdollisimman vahvat ja elinvoimaiset kunnat kaikkialle suomeen

hallintovaliokunta on biometrisen kasvokuvan sisällyttämistä passin tekniseen osaan koskevassa mietinnössään katsonut että passiuudistuksen toisessa vaiheessa jolloin siruun talletetaan myös sormenjäljet tietoturvan yksityiskohtaisempi sääntely on perusteltua

hallituksen esityksessä onkin useissa kohdin kiinnitetty huomiota tietoturvaan ja tietosuojaan

siihen liittyy se määrittely vahvan kunnan kriteereistä

jos ne ovat hyvin mekaaniset niin sehän on melkein kuin laskutikusta katsotaan onko kriteerit kunnossa tarvitseeko selvitysmiehet laittaa liikkeelle

minä olen kysynyt ja kysyn vielä kerran ministeri virkkuselta esimerkiksi etelä karjalasta jossa on tämä eksote sosiaali ja terveydenhuollon yhteistoiminta alue kuntayhtymänä johon kunnat ovat kohtuullisen tyytyväisiä jolla on saatu tuloksia aikaan

saadun selvityksen perusteella tähän mennessä tunnistettujen riskien joukossa ei ole sellaisia joiden perusteella rekisteriin vaadittaisiin uusia tai lisää turvallisuusratkaisuja tai rekisteriä ei tulisi ottaa käyttöön

valiokunta toteaa että tietojärjestelmiä suojataan useilla turvamekanismeilla joita hallitaan kokonaisuutena tietoturvallisuuden eri osa alueiden kautta

kun määritellään nämä kriteerit niin johtaako se siihen että sinne lähetetään pakkoselvitysmies selvittämään että nämä pitääkin liittää toisiinsa liittää yhdeksi kunnaksi eikä käykään se järjestely mikä siellä on vaikka sillä olisi saatu hyviä tuloksia

arvoisa puhemies

sisäasiainministeriön hallinnonalalta esittelen poliisitoimen rajavartiolaitoksen pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ja maahanmuuton osalta tilanteen

tietoturvallisuuteen liittyy valiokunnalle esitetyn selvityksen perusteella kahdeksan toimenpidealuetta

arvoisa puhemies

kyllä teidän kannattaisi arvoisat ministerit kuunnella tutkijoita ja esimerkiksi hyvät kokoomuslaiset kuunnelkaa edes kokoomuslaisia professoreita jotka ovat tämän alan asiantuntijoita mitä he ovat tästä asiasta tutkineet ja arvioineet

on aivan oikein ja välttämätöntä analysoida ja miettiä ja selvittää mikä kunta on tulevaisuudessa

yhteenvetona voidaan todeta että hallintovaliokunnan saaman selvityksen perusteella ei ole ilmennyt seikkoja joiden perusteella olisi syytä epäillä ettei tietoturvajärjestelyä ole saatettu sormenjälkirekisterin käyttöönottohetkellä vaadittavalle korkealle tasolle

sitten tämä kun on todettu arvoisa puhemies että pakkoliitoksia ei tule

ei ei ole koskaan niin ajateltukaan vaan se mikä on selvä on se että esimerkiksi tai erityisesti terveydenhuolto kokonaisuudessaan tai niin kuin tässä tämä sote vaatii laajemmat hartiat

mihin muuhun johtaa se jos näiden kriteerien perusteella lähetetään pakkoselvittäjät ja sitten päädytään tähän

on kuitenkin selvää ettei rekisteriä saa ottaa käyttöön eikä muutoinkaan käyttää jos ilmenee ettei tietoturvasta ole asianmukaisesti huolehdittu

se on venäjän kanssa tehtävää yhteistyötä

nykyisen paras lain voimassa ollessa on saatu hyviä tuloksia kriisikuntamenettelyllä mutta jos nämä kriteerit pannaan ylitiukoiksi ja sitten taas lähdetään pakkotoimiin ja muutetaan kuntien rahoitusjärjestelmää niin että ajetaan kunnat tarkoituksellisesti ahdinkoon ja sitten sanotaan että nämä kunnat joutuvat ahdinkoon ja ajetaan ne liitoksiin

arvoisa puhemies

me tarvitsemme peruskunnat joka tapauksessa mutta te olitte ajamassa sitä että meillä olisi vain muutama kymmenen jättikuntaa jotka eivät olisi enää kuntia

poliisin määrärahataso on todettu eduskunnassa useana vuonna riittämättömäksi suhteessa kasvaviin toimintamenoihin

rekisteriin talletettuja passinhakijan sormenjälkitietoja voidaan käyttää henkilön henkilöllisyyden varmistamiseksi silloin kun käyttötarve liittyy passinhakijan tunnistamiseen henkilön hakiessa passia tai passinhaltijan tunnistamiseen tilanteessa jossa viranomaisella on henkilön matkustusoikeuteen maastalähtöön ja maahantuloon liittyvä oikeus tarkastaa henkilöllisyys ja esitetyn asiakirjan aitous

passin sormenjälkitietojen käyttäminen muuhun kuin tietojen varsinaiseen keräämis ja tallentamistarkoitukseen olisi esityksen mukaan mahdollista vain henkilöllisyyden selvittämiseksi poliisin suorittaessa sellaista yksittäistä tehtävää joka välttämättä edellyttää henkilöllisyyden varmistamista

arvoisa puhemies

valiokunta painottaa että tulevilla hallintoon kohdistuvilla toimilla on turvattava kentällä toimivien poliisien määrä ja erityisosaamisen säilyminen sekä huolehdittava poliisipalveluista ja siten kansalaisten turvallisuudesta koko maassa

ensi vuoden osalta arvioidaan että poliisimiesten määrä pysyy samana mutta tulevaisuus näyttää varsin varsin haastavalta

saa nähdä mikä tilanne tulee olemaan sitten kuntavaalien jälkeen miten hallitus linjaa sitten kun kuntavaalit ovat pois päiväjärjestyksestä

käytännössä on kysymys lain nojalla tapahtuvasta poliisimiehen suorittamasta henkilön tunnistamisesta tilanteessa jossa henkilöä ei muutoin saada tunnistettua esimerkiksi vainajan tai tunnistamatta jääneen henkilöllisyyden selvittämiseksi

valiokunta kiinnittää huomiota sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen ja sen parantamiseen ja tämä edellyttää laajaa yhteistyötä eri viranomaisten kanssa

rajavartiolaitoksen osalta merkittävä asia on se että itärajaliikenne on voimakkaassa kasvussa

tältä osin valiokunta ehdottaa sääntelyn olennaista täsmentämistä

se on kasvanut usean vuoden ajan ja näyttää kasvavan ja juuri tästä syystä esitetään määrärahalisäystä itärajan ylityspaikkojen toiminnan tehostamiseen

arvoisa puhemies

nyt kuitenkin ennusteet ovat kohtuulliset vaikka kuntatalous tulee olemaan tiukka

arvoisa puhemies

kuntavaltio suhteen peruslähtökohta on se että antaessaan kunnille tehtäviä se lähtee perustuslaista valtiovallan on huolehdittava siitä että kunnilla on tosiasialliset mahdollisuudet suoriutua tehtävistään ja tämä linja pitää

viime syksynä arvioitiin kuntatalouden tilannetta ja se oli huomattavasti synkempi kuin nyt

pelastustoimen osalta mainitsin tämän rajat ylittävän yhteistyöharjoitusten jatkamisen ja siihen liittyvän määrärahan

arvoisa puhemies

kun sitten viime vuoden tilinpäätökset valmistuivat niin tilanne ei ollutkaan niin huono kuin vuosi sitten pelättiin

valiokunta esittää tämän lakiehdotuksen hyväksyttäväksi niillä muutoksilla jotka tässä mietinnössä on

arvoisa puhemies

ensi vuoden osalta huoli on myös siitä ja kohdistan tämän valtiovarainministerille riittääkö harkinnanvarainen avustuksen määräraha

valiokunta korostaa että hätäkeskuslaitoksen toimintakykyä ja toimintamenojen riittävyyttä on kuitenkin seurattava tarkasti

lopuksi maahanmuuton osalta valiokunta pitää myönteisenä että maahanmuuttovirasto on pystynyt nopeuttamaan turvapaikkahakemusten käsittelyä aiemmin myönnetyillä lisämäärärahoilla

sitten on todettava se että valtionosuuksissa on jatkuvasti nyt usean vuoden ajan toteutettu säännönmukaisesti indeksitarkistukset ja kustannusjakotarkistukset ja kunnallisveroon kohdistuvat vähennykset on kompensoitu valtionosuuksissa

myös hakemusten käsittelyssä käytettäviä työtapoja sekä maahanmuuttoviraston poliisin ja rajavartiolaitoksen välistä mpr yhteistyötä on kehitetty

kunnille on tullut jossain määrin lisää tehtäviä mutta siihen ovat liittyneet valtionosuudet ja joitakin realisoituu pitemmällä aikavälillä

kaiken kaikkiaan maahanmuuttotoiminta maahanmuuttoviraston toiminta on sujunut kohtuullisen hyvin

voi sanoa että olisi tietysti vieläkin voinut enemmän lisätä mutta on kuitenkin sanottava että tämä kokonaisuus on olosuhteet huomioon ottaen

tein kuitenkin sanottava että se on kohtuullinen ja on syytä seurata kuntien tilannetta tarkoin jotta kuntatalous ei ajaudu kriisiin

uskon että kunnat toimivat tässä se

vaikka tässä lakiehdotuksessa puhutaan perustellusti elinvoimaisesta kuntarakenteesta meidän on syytä muistaa kuitenkin ettei rakenne sinänsä takaa elinvoimaisuutta vaan se toiminta

eli se rakenne tukee sitä elinvoimaista toimintaa

ylivoimaisesti eli se millä tavalla ey nema näissä hallintomalleissa ja rakenteissa toimimisessa ydinasiaksi nousevat palvelut ja ne ihmisten tarpeet miten ne tyydytetään

arvoisa puhemies

tämä lakiehdotus alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi liittyy oikeastaan siihen suureen aluehallintouudistuksen kokonaisuuteen johon kuuluvia esityksiä me olemme jo pariin otteeseen tässä salissa käsitelleet ja ne hyväksyneet

arvoisa puhemies

tällä hetkellä pohjois suomen kasvunäkymät ovat poikkeukselliset jopa siinä määrin poikkeukselliset että niiden vaikutus koko suomen kansantalouteen on merkittävä

haluan todeta aluksi hallintovaliokunnan mietinnöstä että se ei ole nyt yksimielinen niin kuin eivät olleet nämä kaksi edellistäkään aluehallintouudistukseen liittyvää mietintöä vaan tässä on vasemmiston ja perussuomalaisten yhteinen hylkäysvastalause

arvoisa puhemies

laissa alueiden kehittämisestä ehdotetaan lain tavoitteita uudistettavaksi niin että ne vastaisivat paremmin muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksia sekä lain luonnetta alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmää säätelevänä lakina

laissa ehdotetaan säädettäväksi alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmästä ja alueiden kehittämistä koskevia tehtäviä toteuttavista viranomaisista ja niiden välisestä yhteistyöstä

tavoitteena on vahvistaa alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmää ja selkeyttää alueiden kehittämisen roolia valtioneuvoston ja eri hallinnonalojen päätöksenteossa

tavoitteena on niin ikään parantaa sekä keskushallinnossa että alueilla tapahtuvaa eri ohjelmien ja suunnitelmien yhteensovittamista niin että alueiden kehittämistä koskevat valtakunnalliset ja alueelliset tavoitteet voitaisiin nykyistä paremmin ottaa huomioon

laissa ehdotetaan vahvistettavaksi hallituskaudeksi laadittavien valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden merkitystä alueiden kehittämisen keskeisenä asiakirjana

arvoisa puhemies

laki selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla perustuu hallituksen selontekoon kunta ja palvelurakenneuudistuksesta sekä eduskunnan siihen antamaan vastaukseen

maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma ovat keskeisiä asiakirjoja maakunnan liiton ja valtion aluehallintoviranomaisten ohjaus ja suunnitteluprosessissa

siihen liittyen eduskunnan käsiteltävänä on jo valtionosuuslain muutoksen yhteydessä annettu esitys kriisikuntamenettelyn vakinaistamiseksi

maakunnan liittojen tehtäviä ehdotetaan tässä joiltakin osin tarkistettavaksi ja täsmennettäväksi

arvoisa puhemies

käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä nykyisen alueiden kehittämislain säännökset on tarkoitus jakaa kahteen erilliseen lakiin

säädettävään uuteen lakiin alueiden kehittämisestä sisällytetään säännökset suunnittelujärjestelmästä ja alueiden kehittämistä koskevia tehtäviä toteuttavista viranomaisista

tässä keskustelussa on noussut esille se mikä hallintovaliokunnassakin oli perusteellisessa keskustelussa

sitten toisaalta laissa eräiden työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta tämä on oma terminologiansa aina tämä lain nimike puolestaan säädetään tuen hakemisesta myöntämisestä maksamisesta ja takaisinperinnästä

jos perustetaan onko tietoturva ja tietosuoja kunnossa ja mihin tätä rekisteriä käytetään

ne olivat velvoitettuja laatimaan suunnitelmat siitä miten maankäytön asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan

valiokunta totesi että rekisteri on syytä perustaa ja valiokunta katsoi että rekisteröinnillä taataan passinhakuprosessin turvallisuus ja henkilöllisyyden luotettava varmistaminen se käyttötarkoitus joka on nimenomaan tämän passin hakemisessa ja henkilöllisyyden luotettavassa varmistamisessa

hallituksen antamassa kunta ja palvelurakenneuudistuksen selonteossa todetaan että suunnitteluvelvoitteen myötä kaupunkiseuduilla on alettu pohtia oman seudun tilannetta ja tavoitteita uudesta näkökulmasta

arvoisa puhemies

muutosehdotukset koskevat muun muassa maakunnan liittojen tehtäviä liittojen yhteistoiminta alueita ja niiden puitteissa hoidettavia tehtäviä ja päätöksenteon järjestämistä yhteistoiminta alueilla

valiokunta tähdensi että ehdotettu menettely edistää kansalaisten oikeusturvaa koska henkilön tunnistaminen voidaan tehdä luotettavasti ja nopeasti sekä passia haettaessa että muissa tilanteissa

arvoisa puhemies

tehtyjen selvitysten mukaan kaupunkiseutusuunnitelmien toteuttaminen on edennyt parhaiten niillä kaupunkiseuduilla joilla ennestään on olemassa yhteistyön perinteitä

tennilä otti esille sen että onko puututtu

kun verrataan passin hakijan sormenjälkiä tietokannassa oleviin voidaan varmistua siitä ettei henkilö hae passeja useammalla henkilöllisyydellä tai että passi myönnetään hakijan tiedoilla vain yhdelle henkilölle

viimeksi viikko sitten cosacin kokouksessa jossa olin läsnä suomen edustajat ottivat tämän asian esille ja on puututtu monta muuta kertaa mutta onko puututtu riittävästi sitä tietysti voi aina arvioida

yhteistyön vahvistamiseksi tarvitaankin enemmän ohjausta ja tukea sekä myös velvoitteita joita tämä lakiesitys osaltaan antaa

valiokunta pitää tätä ratkaisua perusteltuna

tietokantaan talletetuilla sormenjäljillä voidaan varmistaa myös henkilön henkilöllisyys tilanteessa jossa hänen esittämänsä passin siru on rikki tai on rikottu

se kohtelu minkälaisen kohteena romanit ovat muutamissa maissa ei ole hyväksyttävää

maakunnan liitoilla onkin aluekehitysviranomaisina vetovastuu alueellisesta kehittämisestä ja siihen liittyvästä yhteistyöstä muun muassa valtion aluehallinnon kanssa sekä laajat suunnittelu ja koordinaatiotehtävät

lisäksi henkilöllisyys kyetään varmistamaan siinäkin tapauksessa että henkilöllä ei ole asiakirjan katoamisen tai muun syyn vuoksi esittää asiakirjaa todistukseksi henkilöllisyydestään

arvoisa puhemies

selvityshenkilömenettelyn tarkoituksena on kaupunkiseutujen elinvoiman kilpailukyvyn ja toimivuuden turvaamiseksi edistää seudun kuntien maankäytön asumisen ja liikenteen yhteensovittamista

valtion talousarvioon sisältyvät alueiden kehittämisen voimavarat kanavoituvat pääosin valtionhallinnon kautta alueille